tällaisissa tilanteissa todellakin perhe sijoitettaisiin kokonaisuudessaan joutsenon uuteen säilöyksikköön jossa heidät voidaan majoittaa yhdessä tarkoitukseen soveltuviin tiloihin

säilöönoton edellytyksiä täsmennettäisiin yleisestikin ja saatettaisiin ne vastaamaan eun vastaanottodirektiivin vaatimuksia

se kuitenkin supistaisi niiden soveltamiseen liittyvää tulkinnanvaraisuutta eli esityksessä myös korostetaan vaihtoehtoisten turvaamistoimien ensisijaisuutta ja laajennetaan ilmoittautumisvelvoitteen käyttöä ensisijaisena vaihtoehtona säilöönotolle

esityksessä pääosin nostetaan lainsäädännön tasolle tai kootaan yhteen käytännössä jo noudatetut menettelyt

säilöasiakkaiden oikeusturvan ja henkilöstön toimintaedellytysten parantamiseksi on pidetty välttämättömänä että keskeisimmät normit kootaan yhteen lain tasoiseen säädökseen

ulkomaalaisen ilmoitusvelvollisuutta on tarkoitus muuttaa niin että siitä tulee toimivampi vaihtoehto säilöön ottamiselle

lisäksi lakiin lisättäisiin mahdollisuus järjestää säilöön ottamista koskeva oikeudenkäynti videoneuvottelua tai muuta soveltuvaa teknistä tiedonvälitystoimintaa hyödyntäen

haluan korostaa että sisällöltään esitys on hallitusohjelmassa tavoitteeksi asetettua vielä paljon laajempi ja kunnianhimoisempi eli sillä muutetaan säilöön ottamista ja säilöjen toimintaa koskeva lainsäädäntö vastaamaan perustuslain ja ihmisoikeusvelvoitteiden vaatimuksia

uusien säilötilojen valmistumisen ja nyt esitettävän lainsäädäntöpaketin hyväksymisen jälkeen suomi on maa jonka järjestelmä kestää kaikilta osin kriittisimmänkin tarkastelun

hallituksen ensi vuoden budjetissa sisäministeriön hallinnonalan tavoitteena on tehdä suomesta euroopan turvallisin maa sekä myös toteuttaa aktiivista maahanmuuttopolitiikkaa jossa huomioidaan perus ja ihmisoikeudet

säästötavoitteen saavuttamiseksi ministeriössä on löydettävä keinoja tuottavuuden parantamiseen hallinnon keventämiseen ja resurssien vaikuttavampaan kohdentamiseen

laajana tämän hallituskauden keskeisenä tavoitteena sisäasiainministeriössä on käynnistetty uuden sisäisen turvallisuuden ohjelman valmistelu

tuon ohjelman ydinsisältö muodostuu arjen näkökulmasta tärkeimpien turvallisuusongelmien ennaltaehkäisystä ja ratkaisemisesta

sisäistä turvallisuutta ei varmisteta ainoastaan sisäasiainministeriön keinoin eli poliisin ja rajavartiolaitoksen avulla vaan siihen tarvitaan eri hallinnonalojen yhteistyötä

tänään käydyssä keskustelussa muistaakseni perussuomalaisten puheenvuorossa moitittiin poliisin määrärahojen tasoa

sisäasiainministeriö on asettanut työryhmän jonka tehtävänä on kehittää poliisin tulosohjausta sekä arvioida hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti poliisitoimen resursseihin painopisteisiin ja voimavarojen kohdentamiseen sekä palveluverkkorakenteeseen liittyvät kehittämistarpeet

työryhmä tulee tekemään koko hallituksen hyväksyttäväksi esityksen poliisin pidemmän aikavälin resursseista ja tekee esityksensä ensi vuoden helmikuun loppuun mennessä

laitoksen keskeisenä haasteena ja painopisteenä on huolehtia itärajan jatkuvasti kasvavan henkilöliikenteen sujuvuudesta ja turvallisuudesta ja kaakkoisrajalla voimavaroja vahvistetaan sisäisin voimavarasiirroin

siellä painotetaan tulipalojen ja onnettomuuksien ehkäisemistä ja pelastustoimi toteuttaa yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa asumisen paloturvallisuuden toimenpideohjelmaa

siviilikriisinhallinnan kansallista toimintakykyä vahvistetaan ja kansallisten viranomaisten yhteistyötä ja voimavarojen yhteiskäyttöä laajennetaan kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan perusteiden mukaisesti

arvoisa puhemies

on hyvä että hallitus päätti luopua aiemmin suunnitelluista suurista ja suurta huolta aiheuttaneista leikkauksista tähän liittyen mutta täytyy kyllä sanoa että tästä prosessista ei voi kovin suuria tyylipisteitä antaa

erityinen huomio kiinnittyy näihin valiokunnan yhteisiin huomioihin lainvalmistelun tasosta johon edustaja järvinenkin puheenvuorossaan viittasi

siihen että ei ole pyydetty lausuntoja tahoilta joita lakiehdotus koskee eikä myöskään tehty näitä vaikutusarvioita esimerkiksi kuntien menoista

arvoisa herra puhemies

viime viikolla käyty perusteellinen välikysymyskeskustelu osoitti että eduskunta pitää aihetta tärkeänä

ja todellakin tämäntyyppisissä esityksissä tulisi tätä paremmin varmistua siitä että lainvalmistelun keskeiset laatuvaatimukset täytetään ja että myös sitten eduskuntakäsittelylle jää riittävästi aikaa kuten tuolla mietinnössä todetaan

poliisin rajavartiolaitoksen ja muiden sisäisen turvallisuuden viranomaisten rahoitustaso on tiukka mutta mahdollistaa kuitenkin toiminnan tason säilyttämisen ja turvaamisen

määrärahojen väheneminen johtuu suureksi osaksi sekä hallituksen päättämistä säästövelvoitteista että ministeriön sisällä käynnissä olevien useiden ict hankkeiden määrärahojen pienentymisestä

tällä määrärahalla pystytään turvaamaan nykyinen poliisin toiminnan taso ensi vuonna ja sillä mahdollistetaan myös pora iii hankkeen tuloksellinen toteuttaminen

aiemmin tehdyt päätökset ovat parantaneet suojelupoliisin toimintaedellytyksiä

esimerkiksi isis järjestön nousu ja sen harjoittama värväystoiminta suomessa aiheuttaa huolta ja suojelupoliisin tarpeita tulee arvioida muuttuvan tilanteen myötä

yksi budjettiriihen jälkeen esiin noussut konkreettinen tarve on yhdysmiehen mahdollinen lähettäminen turkkiin jotta voidaan saada ajankohtaista tietoa matkustamisesta taistelualueelle

ukrainan kriisi ja sen mukanaan tuomat pakotteet ovat heikentäneet venäjän taloutta ja tämä näkyy alhaisempina rajanylityslukuina kuin aiemmin on arvioitu

pelastustoimi saa ensi vuoden talousarvioesityksessä miljoonan euron lisämäärärahan ylimääräisen hätäkeskuspäivystäjäkurssin järjestämiseen

meillähän on kuluneen vaalikauden aikana tehty jo merkittäviä säästötoimenpiteitä lakkautettu vastaanottokeskuksia supistettu majoituskapasiteettia

arvoisa herra puhemies

olen kuitenkin siitä tyytyväinen että näitä hallitusohjelman mukaisia leikkauksia ei vielä ensi vuodelle kohdennettu ja kyllä sen työn mikä nyt ministeriössä on käynnistetty poliisin tulosohjauksen ja voimavarojen kohdentamisen kehittämiseksi tavoitteena on nimenomaan turvata poliisin näkyvyys eri puolilla suomea eri kunnissa ja turvata ne erilaiset toiminnot mitä täällä on nostettu huolenaiheiksi muun muassa vaikkapa nettipoliisitoiminta joka täällä nousi samoin terrorismin torjunta järjestäytyneen rikollisuuden toiminta ja ylipäänsä poliisin näkyminen siellä katukuvassa

ne tehtävät jotka tälle työryhmälle on asetettu ovat ne että varmistetaan poliisitoimen kustannusrakenteen tarkoituksenmukaisuus tehdään esitys voimavarojen kohdentamisesta poliisitoimelle myönnettyjen määrärahojen puitteissa ja tehdään sitten tuo kokonaissuunnitelma poliisin pidemmän aikavälin resursseista ja poliisin palveluverkkorakenteesta siten että saadaan niitä voimavaroja siirrettyä nimenomaan siihen suorittavaan työhön

sitä mikä tuo palveluverkkorakenne tulee olemaan en pysty tässä vaiheessa sanomaan vaan odotan tuon työryhmän esitystä

arvoisa herra puhemies

lähden liikkeelle hallintovaliokunnan puheenjohtaja edustaja mattilan kysymyksestä kun hän viittasi budjettikirjaan ja näihin poliisimääriin

valitettavasti tässä budjettiesityksessä siis siinä keltaisessa kirjassa tunnusluvut siis kaikki ne tekstit ja toiminnalliset luvut on laskettu juuri tuon kehyspäätöksen mukaan eli esimerkiksi poliisimäärässä ei ole otettu huomioon budjettiriihessä tullutta positiivista muutosta määrärahoihin

tämä on ihan normaali käytäntö budjettimenettelyssä että vain nuo määrärahat pystytään sitten sen budjettiriihen jälkeen korjaamaan tuohon esitykseen muut osiot päivitetään myöhemmin

mutta noin yleisesti ottaen voi todeta että näillä muutoksilla siis niillä lisäyksillä jotka tulivat siihen kehyspäätökseen nähden budjettiriihessähän tehdään muutokset niin lisäykset kuin vähennykset siihen tiettyyn päätettyyn kehykseen nähden pystytään tuo poliisihenkilöiden määrä pitämään nykyisellä tasolla ehkä jopa hivenen lisäämään sitä

olin erittäin iloinen siitä että kokoomusryhmästä ja muistakin ryhmistä on tullut ajatusta siitä että eduskuntaan tarvittaisiin myös sisäisen turvallisuuden osalta tällainen parlamentaarinen työryhmä

ajattelen että varmasti viimeistään seuraavalla vaalikaudella tällainen parlamentaarinen työryhmä kannattaisi perustaa koska herkästi nämä sisäisen turvallisuuden asiat jäävät jalkoihin jos niitä ei yhdessä olla puolustamassa

sitten vielä sieltä budjettikirjasta haluan sen verran todeta että kannattaa katsoa se toimintamenomomentti

nimittäin siinä momentissa mihin edustaja viittasi jossa näkyy laskua on niitä erilaisia hankkeita jotka ovat nyt poistuneet ja joitten rahoitusta ei enää tarvita samalla tavalla ja on ollut näitä erityisiä joku lisää

eräät muut lisämäärärahoja mutta siinä toimintamenomomentissa nähdään että siinä on se reilun miljoonan euron nousu jonka laskennallisestikin siihen todellakin piti tulla ja sieltähän ne poliisin palkkarahat sitten maksetaan

kyllä se on todettava että jos meillä humalajuomisen aiheuttamat haitat saataisiin pyyhkäistyä pois niin kyllähän meillä tuhansia poliisimiehiä vähemmän tarvittaisiin

hyvin suuri osa sisäisen turvallisuuden nimenomaan poliisitoimen resursseista menee erilaisiin alkoholin aiheuttamiin haittoihin niin kaikenlaisen väkivaltarikollisuuden kuin rattijuoppouden järjestyshäiriöiden ja monen muun hoitamiseen

eli alkoholipolitiikalla on todella suuri vaikutus tähän poliisitoimeen ja sen takia vaikutus myös sisäiseen turvallisuuteen

silloin kun tätä rakenneuudistusta pohdittiin ja pohdittiin sitä olisiko kenties pelastuslaitosten määrää pystytty vähentämään ja sitä kautta saamaan niitä säästöjä aikaan niin sekä kunnilta että pelastuslaitoksilta tuli hyvin selkeä kielteinen palaute tätä ajatusta vastaan se oli yksi syy minkä takia siitä luovuttiin tuon lausuntokierroksen jälkeen ja samalla myös hyvin selkeä vastaus siihen että ne säästöt ovat löydettävissä aivan näillä toiminnallisilla järjestelyillä

eli pelastuslaitokset hyvin yksimielisesti siihen sitoutuivat ja kertoivat että siellä on hyvät ideat jo tätä varten

arvoisa herra puhemies

on tullut erittäin hyviä puheenvuoroja ja hyviä neuvoja joita olen yrittänyt kirjata ylös ja yritän nyt vastata niihin mitä tässä kahden minuutin ajassa ennätetään

täällä kysyttiin tästä hätäkeskusuudistuksesta

siitä haluan todeta että hätäkeskusuudistushan joka viime vaalikaudella tehtiin on jo toteutettu osittain

helsingin hätäkeskuksen toiminta on siirretty keravalle samoin pohjois suomen lapin hätäkeskusta ollaan parhaillaan siirtämässä ouluun ja muillakin hätäkeskusalueilla on jo koulutus ja tietotekniikka ja erilaiset rakenteelliset työt aloitettu

täällä kysyttiin tämän paikallisen ja paikallistie on jäi paikallistiedon perään eli miten pystytään turvaamaan hätäkeskustoiminta ja sen laatu

jo tällä hetkellä hätäkeskustoiminta perustuu hyvin pitkälti tietotekniikkaan eikä niinkään paikallistuntemukseen

sitä arviointi ja tarkastelutyötä on tehty mutta kyllä hyvin pian tämän syksyn aikana on tarpeen että tähän saadaan ihan selkeä suunnitelma tästä eteenpäin

viime vaalikaudellahan jo alustavasti puhuttiin tästä ja sovittiin kouvolan yksikön muuttamisesta tähän tarkoitukseen

täällä kysyttiin johtuiko tämä suomen schengen linja romanian ja bulgarian suhteen taloussyistä tai kerjäläisistä

näistä se ei johtunut vaan kyllä suomen linja on ollut johdonmukainen jo viime vaalikaudella siinä että olemme tarkastelleet laajemmasta kuin pelkästään näiden teknisten kriteerien näkökulmasta romanian ja bulgarian schengen jäsenyyttä

kannatan edustaja essayahin tekemää esitystä

siinä vaiheessa kun romania ja bulgaria liittyivät euroopan unioniin perustettiin tällainen cvm mekanismi jonka avulla seurataan romanian ja bulgarian puutteita ja niiden parantamista oikeusvaltiokehityksessä järjestäytyneen rikollisuuden korruption alalla

jos emme voi luottaa siihen että rajavartijoita ei voida lahjoa niin siinä vaiheessa on tehtävä se johtopäätös että maa ei ole vielä kypsä schengen jäsenyyteen ja tässä suhteessa linja ei ole muuttunut

se oli jo edellisen ministerin aikana siellä osaneuvoston kokouksissa aivan sama ja myös eduskunnan kannanotot ovat korostaneet jatkuvasti tätä laajempaa näkökulmaa

toki toivomme että romania ja bulgaria saisivat nopeasti asiansa kuntoon ja pääsisivät schengen jäseniksi mikä heille toki kuuluu sen vuoksi että se on euroopan unionin liittymissopimuksessa näin sovittu

täällä kysyttiin perheenyhdistämiskäytännöistä ja niiden säädösten aikaansaamisesta samoin ankkurilapsitoiminnasta

hallitus on nimenomaan tätä lainsäädäntöä kiirehtinyt niin että helmikuun loppuun mennessä odotan esityksiä ja on tarkoitus tuoda sitten nopeasti eduskunnalle ne esitykset

arvoisa herra puhemies

vitjan kohdallahan on valitettavasti se tilanne että tieto oyjn kanssa sopimus on jouduttu purkamaan koska sitä ei kyetty toimittamaan ja parhaillaan valmistellaan uuden toimittajan hankintaa

täällä kyseltiin tästä olisi tehtävä kiinteästä jaa poliisitehtäväkentästä ja poliisin hallinnosta saadaanko nyt varmasti siirrettyä sieltä hallinnosta sinne operatiiviseen suorittavaan työhön ja tämä on nimenomaan tavoitteena

kyllähän jo tämän pora hankkeen aikana on paljon sitä työtä tehty mutta sitä on tarkoitus jatkaa ja myös tätä tehtäväkenttää käydä läpi

kyläpoliisista haluan sen verran todeta että siinä ei ole tekeillä ministeriössä mitään erityistä eikä siinä ole mitään lainsäädäntösuunnitelmia olemassa

se on tätä poliisihallinnon omaa poliisitoiminnan järjestelyä ja tiedän että siellä poliisihallituksessa pohditaan onko joitakin kuntia joissa tähän kyläpoliisitoimintaan olisi kiinnostusta löytyykö sellaisia poliisimiehiä tai naisia jotka olisivat siihen halukkaita

sitten täällä kysyttiin passirekisterin sormenjälkien käyttämisestä vakavien rikosten selvittämisessä

olen saamassa nyt aivan lähiviikkoina tästä selvityksen ja ennen sitä nyt varmasti ei ole syytä ottaa kantaa asiaan ennen kuin tämän selvityksen saan

missään nimessä se ei ole mikään ratkaisu esimerkiksi harvaan asuttujen alueiden viranomaistarpeisiin mutta voi olla toki tarkoituksenmukaista joissakin yksittäisissä tilanteissa

mutta olen sen julkisuudessa tuonut esiin että itse suhtaudun myönteisesti siihen ajatukseen että mikäli on kysymys todellakin vakavista rikoksista silloin voidaan ajatella että näitä passirekisterin sormenjälkitietoja voitaisiin käyttää koska silloin tämä passirekisteri ei kuitenkaan ole siinä poliisin tavanomaisessa päivittäisessä työssä työkaluna vaan se kohdistuisi vain näihin vakavimpiin rikoksiin joiden selvittämisellä on tietysti suuri yhteiskunnallinen merkitys

tässähän on virkamiestyöryhmä joka toimii siltä pohjalta että ylipäänsä kaikille sisäministeriön hallinnonalan virastoille on annettu ohje katsoa millä tavalla sitä toimintaa pystytään hoitamaan niin että edelleen voidaan tuo hallinto mahdollisimman tehokkaasti hoitaa

olen saamassa tuon viranomaistyöryhmään tai taimen jää tämän virkamiestyöryhmän raportin viimeistään ensi viikolla ja olen myös menossa sinne poriin tutustumaan tuohon paikkaan ja noihin tiloihin ja ratkaisu tulee sitten aikanaan

nyt minä arvoisa puhemies huomaan että olen taas ylittänyt aikani

kiitos kaikille keskustelijoille kiitoksia tämä debattivaihe on ohi siirretään puhujalista on seuraava puhelimet puheenvuoron käyttää

mutta sitä mieltä olen kyllä henkilökohtaisesti että täytyy olla toiminnallisesti ja taloudellisesti todella vahvat perustelut jos tuota sijoituspaikkaa lähdetään muuttamaan

sitten täällä kyseltiin paljon näistä turvapaikanhakijoiden vastaanottomenoista

tämän määrärahan aleneva taso edellyttää sitä että turvapaikanhakijoiden lukumäärä pysyy suurin piirtein nykyisellä tasolla ja että käsittelyä kyetään edelleen nopeuttamaan ja erityisesti sitä että myönteisen turvapaikkapäätöksen saaneet henkilöt sijoittuvat sitten mahdollisimman nopeasti kuntiin

uma tietojärjestelmän kehittäminen on yksi tärkeä panostuksen kohde eli tämän maahanmuutto kansalaisuus ja turvapaikka asioiden tietojärjestelmän kykyä automatisoida asiankäsittelyprosesseja ja siirtää osia niistä asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden hoidettavaksi itsepalveluna on tarkoitus merkittävästi nostaa ja tällä tavalla nopeuttaa tätä työtä

osa heistä on kotoisin sieltä itä ukrainan kriisialueilta ja mikäli ukrainalaisten hakemusten määrän kasvu nykyisestä kiihtyy joudutaan turvapaikkatutkintaan varattuja resursseja kasvattamaan

vielä totean sen että mikäli näiden ukrainalaisten hakemusten määrän kasvu nykyisestä kiihtyy kyllä meillä pystytään tätä vastaanottokeskuskapasiteettia ihan tarpeen mukaan sitten laajentamaan

arvoisa herra puhemies

tavattoman hyviä ja mielenkiintoisia kysymyksiä

sitten kysyttiin miten kunnat ovat valmiit vastaanottamaan turvapaikan saaneita

mehän näimme ilahduttavasti kuinka kunnat olivat kiintiöpakolaisia valmiit vastaanottamaan mutta valitettavasti aivan yhtä hyvä ei ole ollut tuo myönteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden saaminen sieltä vastaanottokeskuksista pois kuntiin

toki monet oma aloitteisesti myös pystyvät sieltä lähtemään ja sitten itselleen asuinpaikan hankkimaan mutta tässä on parantamisen varaa

tämähän ei tietenkään ole pelkästään sisäministeriön asia vaan se menee sitten sinne kuntien vastuulle

mitään ehdotuksia ei sinänsä sisälly tähän hallintojen yhdistämiseen jos ymmärsin poliisin ja tullin osalta eli yli sellasta viisi elää siellä käy meillä ministeriössä ei tällaista suunnitelmaa ole

sitten tämä isis järjestö josta moni täällä kysyi ja sen toiminta

meillähän rekrytointi terrorismiin ja terroristisiin rikoksiin on jo kielletty

se on siis laissa kielletty mutta tietenkään internetin kautta ulkomailta ulkomaisilta servereiltä tulevia rekrytointejahan me emme valitettavasti kansallisin keinoin pysty välttämättä hallitsemaan

meillä on todellakin eduskunnan käsittelyssä täällä parhaillaan se terrorismiin kouluttautumisen kriminalisointi

sen lisäksi terroristiryhmien johtaminen on kiellettyä mutta olen kyllä itse avoin sille että tulisi harkita myös ihan tähän ei olisi

tähän oikeampi henkilö vastaamaan on oikeusministeri koska näistä kriminalisoinneista ei tehdä esityksiä sisäministeriössä vaan oikeusministeriössä

jos tällaista kriminalisointia harkittaisiin niin se mahdollistaisi myös sen että matkustusasiakirjat voitaisiin tarvittaessa ottaa pois silloin jos poliisilla olisi todennäköinen syy epäillä että henkilö osallistuu terroristiryhmän toimintaan

todennäköisesti ensi tai seuraavalla viikolla eduskunta saa käsiinsä sisäministeriössä valmistellun esityksen joka liittyy tähän terrorismin torjunnan strategiaan jossa poliisi saisi tullin ja rajavartiolaitoksen tapaan oikeuden ja pääsyn matkustajarekistereihin muun muassa ilma ja meriliikenteessä

tällä pystytään parantamaan myös hit and run rikollisuuden tämmöisen omaisuusrikollisuuden torjuntaa ja sitten tietenkin myös helpotetaan suojelupoliisin mahdollisuuksia seurata henkilöiden mahdollista matkustamista taistelualueille

olen myös käynnistänyt sisäministeriössä selvityksen siitä mitä muita mahdollisia keinoja meillä olisi vaikuttaa tähän tilanteeseen

se on suuri määrä verrattuna suomen islamilaiseen väestöön ja asukaslukuumme ja siitä on syytä olla huolissaan myös tulevaisuutta ajatellen niin suomen turvallisuuden näkökulmasta kuin tietenkin sen kriisialueen tilanteen vuoksi

siihen on sekä pehmeitä että kovia keinoja käytettävissä ja mielestäni näitä kaikkia

kiitoksia ministeri räsänen ja nyt ryhdymme

bjarne kallis on vuosikausia jo toistakymmentä vuotta esittänyt pörssiveron käyttöönottoa ja ei pelkästään suomessa vaan myös niin että se olisi lanseerattu laajemmin

kyllä täällä salissa aika usein on tälle esitykselle naureskeltu ja sitä vähätelty mutta iloitsen että nyt tässä vaiheessa tähän suhtaudutaan vakavasti ja sitä myös euroopan unionissa tutkitaan ja tällä ponnella haluamme vauhdittaa tämän veron käyttöönottoa

tämän jälkeen eduskunnalla ei ole enää mahdollisuutta arvioida kreikan tilannetta eikä sitä jatketaanko tätä ohjelmaa vaan se tapahtuu valtiovarainministeriön virkatyönä vaikka tässä on jopa vaalit välissä ja vaalikausi vaihtuu ja hallitus vaihtuu

arvoisa puhemies

kannatan ed

joan satakahdeksan ii kuusikymmentäkolme pyhiä kolme poissa kaksikymmentäviisi eduskunta hyväksyy joka on herra puhemies

mysteerejämme vastalauseen yks mukaan ehdotus kolme kannatan

valtiovarainministeri muutti kyseistä esitystä niin etteivät hallintarekisterit joista annettiin virheellistä tietoa enää sisälly lain valmisteluun